arvoisa herra puhemies

on ilman muuta selvää että on suomen koulutusjärjestelmän ja oppilaiden eduksi kun koulukuraattorien ja psykologien palveluita saa jatkossa paremmin

tietosuoja ei saa tulla lapsen auttamisen esteeksi

sekin tässä lainsäädännössä on hyvää että tätä moniammatillista auttamista ja tiedonkulkua helpotetaan mutta totta kai täytyy olla niin että myös rehtori voi osallistua tarpeellisiin kokouksiin ja silti olla omassa toimessaan päätöksiä tekemässä

ennen pätevät ihmiset eivät saa muuttua epäpäteviksi tämän lainsäädännön myötä eli koulukuraattorille joka on tähänkin asti ollut pätevä ei voi käydä niin että hän jatkossa sitten menettäisi tämän pätevyytensä tämän lainsäädännön vuoksi

mutta minkä takia myös halusin tämän puheenvuoron ottaa

rakennepaketissa luvattiin että kunnille ei tule yhtään uusia tehtäviä ilman rahaa

kysyn teiltä missä ovat rahat tähän ja kenen tai milloin on tarkoitus aloittaa tämä rakennepaketin toimeen laittaminen

arvoisa herra puhemies

kuitenkin kuntaliiton lausunnossa todettiin että tämä niitä kustannuksia tuo

ihan niin yksinkertaisista asioista kuin kouluavustaja joudutaan tinkimään tai muusta joka auttaa myös oppilasta koulunkäynnissä ja mahdollistaa sen että ehkä sitä koulukuraattoria ei sitten tarvittaisikaan

arvoisa herra puhemies

mielestäni paikallisliikenteen miljardi investoinnit pitäisi tehdä paikallisin voimin niin kuin muuallakin tehdään ja sen sijaan esimerkiksi alempiasteinen tieverkko kuuluu hoitaa valtion voimin

mutta oli aivan käsittämätöntä ministeri että kun kysyin kirjallisesti tästä valtatie nelosen rahoituksesta te vastasitte että biolaitoksen pitäisi osallistua siihen

kysyn

olisihan tuo investointi voitu tehdä vaikka johonkin ihan muuhun maahan

arvoisa puhemies

ajattelisin että sosialidemokraattiseen ajattelumaailmaan myös kuuluu keynesiläinen talouspolitiikka joka lähtee siitä että valtion tehtävä on olla tasaava hyvinvoinnin turvaaja niin ettei heikoilta tarvitse ottaa silloin kun on vaikeat ajat vaan valtio kantaa vaikeiden aikojen yli

myöskin ihmettelen sitä että sosialidemokraattiseen ajattelumaailmaan on tullut ajattelu siitä että yritystukia esimerkiksi telakkatukia ei tulisi olla

haluan kysyä sosialidemokraateilta myös sitä kun he puhuvat tuloverojen maksusta maksukyvyn mukaan ja myös ed

kuisma viittasi että pienituloisten ei näitä veroja tarvitsisi lainkaan maksaa milloin sosialidemokraatit viimeksi ovat nostaneet perusvähennystä

meillä on ollut hyvät hallituskumppanit tekemässä tätä

sillä arvellaan saavutettavan pitkässä juoksussa kymmenien miljardien investoinnit ja kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

me emme kuitenkaan voi tehdä energiapoliittisia linjauksia puuttumatta verotukseen ja olenkin ihmetellyt sitä kaksinaamaisuutta sitä tekopyhää hurskastelua missä vihreyttä on väliin julistettu vaikka kuinka paljon silloin kun se koskettaa muuta suomea mutta silloin kun pääkaupunkiseudulla pitäisi kivihiilen verotusta korottaa tuntuu että se on maailman hankalin asia

fossiilisen kaukolämmön piirissä on saatu erittäin suurta hyötyä

samoin on saatu esimerkiksi pääkaupunkiseudun verotukseen erittäin suurta hyötyä helsingin energian tuen avulla

eli totta kai meidän on kyettävä tekemään tässä talossa joka lämpenee fossiilisilla polttoaineilla sellaisiakin ratkaisuja jotka koskettavat meidän omaa napaamme vaikka se joskus tuntuu kovalta

ja ymmärrän totta kai että ne jotka ovat kivihiiltä rakastaneet kokevat tämän muutoksen erittäin suurena mutta maailma vaan muuttuu fossiilisesta on päästävä eroon

haluaisin myös nostaa tästä uusiutuvan paketista kaikki ne positiiviset asiat millä tullaan konkreettisesti uusiutuvaa edistämään

on hienoa että meidän biomassan tuotanto tuulen avulla tehtävä energia ja biokaasun avulla tehtävä energia saavat ne satsaukset joita on kauan odotettu

luulen että tässä on oleva se millä tulevaisuudessa viemme suomalaista osaamista ulkomaille sillä kysehän ei ole pelkästään lämmittämisestä vaan kyse myös siitä että teknologia pystyy kehittymään sellainen teknologia jolle tulevaisuudessa

nyt on kysyntää

siksi olen iloinen siitä työstä mitä sekä ministerit että valiokunnat ovat saaneet tehtyä

pieniä yksittäisiä asioita jotka aiheuttavat lisää ilonväristyksiä ovat esimerkiksi kansan ja kansalaisopistojen määrärahalisäykset

yksi tämmöinen isompi kokonaisuus on maakuntien yliopistojen rahoitus mikä tässä on jo useampaankin otteeseen mainittu ja toivon että varojenkeruun jatkoaika auttanee osaltaan tässä asiassa

mutta toinen epäkohta joka mielestäni ei kohtele tasa arvoisesti en puhu maakunnista vaan ei kohtele

toivoisin että tulevaisuudessa saisimme tämänkin epäoikeudenmukaisuuden korjattua

arvoisa puhemies

ministeri ei maininnut myöskään sitä että maatilayrittämiseen kohdistuvaa byrokratiaa ollaan jatkuvasti karsimassa

nimittäin peltojen mitättömät pinta alamuutokset aiheutuvat siitä että ostimme aikanaan halvalla sutta ulkomaalaisilta toimijoilta ja nyt sitten jatkuvasti tapahtuu paikalla mittauksia ja uusia digitointeja

oli ilo kuulla ministeri braxilta että velallisten asemaa pohditaan vielä lähiviikkoina ja nyt minua kiinnostaakin kuulla onko esimerkiksi suomen yrittäjien toive henkilökohtaisesta konkurssista jotenkin etenemässä tai sitten näiden velkasaneerauksessa olevien asema

tässä edustaja saarikko ansiokkaasti kertoi mistä tässä on kyse ja haluaisin siksi sanoa vielä esimerkiksi edustaja essayahille joka käytti termiä poistanut eläkkeensaajien asumistuen hallitus meinasi näin hänen mukaansa tehdä että tästä tulee hirveän helposti väärä mielikuva että koko asumistuki olisi poistettu vaikka olisi siirrytty yhtenäiseen järjestelmään jossa nämä on yhdistetty

sen sijaan edustaja essayah nosti tärkeitä asioita esille siitä miten tämä asumistukijärjestelmäkin voi vaikuttaa kohtuuhintaiseen asumiseen ja minusta on tärkeää että meillä on ollut täällä ministeri tiilikaisen esittelemänä myös lainsäädäntö missä tuetun asumisen kohtuuhintaisuutta pyritään edistämään niin että esimerkiksi säätiöt eivät voi pumpata rahaa

mutta tässä hallituksen korjatussa esityksessähän nyt oikeastaan tähän asumistukeen ei juurikaan tarvitse sitten tehdä leikkauksia

ainoastaan tämä perusomavastuu nyt sitten vähän nousee ja se tietysti hieman kirpaisee mutta minusta on hyvä että kuunnellaan kansalaisia ja silloin kun on vaikeat ajat koetetaan pitää siitä heikommasta ihmisestä huolta

on hyvä että kaikkein pienituloisimpien asumistukeen ei nyt sitten tarvitse lainkaan puuttua

kysyisinkin jatkona tähän edelliseen puheenvuoroon vapaasta sivistystyöstä

miten ministeri näkee eikö vapaa sivistystyö ole juuri nuorisotakuun toteuttajana erittäin ensiarvoisen tärkeä

mutta varsinainen kysymykseni koskee sitä että ministeri urpilainen valtioneuvoston tiedonannossa totesi että hallitus sanoutuu irti siitä että se tulisi lakkauttamaan lukioita ja keskittämään ammatillista ja ylipäänsä toisen asteen koulutusta

voinko kertoa tämän iloviestin meidän pienille lukioille että näin ei tule tapahtumaan ja että lukiot tulevat säilymään kaikista uhkakuvista huolimatta

suomessa valkuaiskasveja ei juuri viljellä ja toisaalta bioetanolin tuotanto ei ole monista ponnisteluista huolimatta lähtenyt käyntiin ja jokainen tietää että siellä arvokkaana sivutuotteena tulisi valkuaista

nylundin esittämä sopeutumisvähennyksen kaltainen nettovarallisuuden puolittainen arvostus ei onnistuisi onko mahdollista että kriisitiloille kohdennettaisiin esimerkiksi saman tyyppisiä suhdannelainoja kuin muussa yritystoiminnassa

minusta on hävytöntä että kun viljelijöillä menee näin huonosti valtio vielä omaehtoisesti painaa viljelijöitä yhä syvemmälle suohon

arvoisa puhemies

haluaisinkin kysyä kuntaministeriltä mitä te ajattelette tästä kehityksestä ja onko teidän mielestänne valtionosuusuudistus mahdollistanut sen että kunnat pystyvät hoitamaan perustehtävänsä

lisäksi haluaisin tietää näistä soten kuntaosuuslaskelmista

niitten laskelmien perusteita tietysti muutenkin voidaan arvioida mutta näissä laskelmissa on ihan selkeitä virheitä

oletteko kuntaministeri tietoinen tästä

tämä hallitus heitti märän rätin alueelliselle maanpuolustukselle ja edellinen ministeri wallin tarjosi henkilöstölle vain siirtoa muihin valtion virkoihin

tämä tuntui lähinnä irvokkaalta kun esimerkiksi kotimaakunnastani missä kaksi varuskuntaa lakkautetaan on lakkautettu todellakin esimerkiksi keuruulta kaikki muut valtion virat ja ei voida kuvitellakaan että sieltä todellista työtä löytyisi

löytyisikö teiltä ministeri haglund vähän enemmän sympatiaa henkilöstölle mitä puolustusministeriöllä on heille tarjota

siitäkin lähtee paljon satoja työpaikkoja ehkä pois ja tulevaisuudessa se voi tarkoittaa sitä että ruuti hankitaan sitten vaikkapa venäjältä kriisin tullen

täällä on puhuttu viennin edistämisestä kohdemaina venäjä kiina intia mutta monet maat näkevät afrikan nousun valtavana potentiaalina

sen lisäksi haluaisin kysyä kun on myöskin valtiovarainvaliokunnan tuella nyt haluttu pk yritysten vientiponnisteluihin kannustaa ja meillä on loistava kärkihankelistaus ja yli miljardi rahaa tällä hallituskaudella kärkihankkeisiin

arvoisa herra puhemies

jos rakennemuutostukena annetaan rakennuksia jotka ovat museoviraston suojelemia ja osin homeisia erittäin kalliisti lämmitettäviä niin se ei kyllä todellista tukea rahanarvoista tukea ole

haluaisin kysyä edustaja autolta ja edustaja heinoselta onko teidän mielestänne yleisen asevelvollisuuden valikoivuus silloin kohdallaan jos sm urheilija ei pääse kutsunnoissa armeijaan

nykyään esimerkiksi ei työnantaja tiedä muuta kuin sen onko palkkatuki myönnetty vai ei mutta ei ole tietoa palkkatuen suuruudesta eikä aloittamisajankohdasta se tulee vasta silloin kun työsuhteenkin pitäisi alkaa

olisi parempi että työllistyminen ei etenisi vain työpaikkaosoitusten kautta vaan työnantaja voisi työllistää suoraan

kysyisin ministeri koskiselta miksi te ette katsonut tarpeelliseksi puolustaa budjettiriihessä maatalousyrittäjiä vaikka te tiedätte heidän taloudellisen tilanteensa vaan halusitte mennä niillä raameilla mitkä oli jo kehysriihessä sovittu

milloin alkuperämerkinnät ne joista yhdessä viime eduskunta päätti tulevat voimaan ja toteutuuko viljelijän oikeusturva jos hän käyttää hallinnon pinta aloja ja saa silti sanktioita

arvoisa puhemies

edustaja pakkasen nostamien huomioitten lisäksi on kovin ristiriitaista että välillä täällä salissa halutaan ehdottomasti naisten jäävän kotiin enemmän ja välillä he eivät saisi hoitaa lapsia kotona

jotenkin tuntuu että opposition linja tällä kertaa puuttuu

on hienoa että meillä on edelleen vuorotteluvapaajärjestelmä mutta tosiasiahan on että se on aikamoista ylellisyyttä jonka vertaista saa maailmalta hakea se on luksusta

siksi kun kaikkialta on pakko leikata on ihan oikein että leikkauksia aina saavutettujen etujen leikkaaminen on vaikeaa kohdennetaan vähän kaikkialle

muut työvoimapoliittiset toimet ovat varmasti vaikuttavampia silloin kun työllistymisestä puhutaan niihin kannattaa panostaa samoin jos jaksamisessa työpaikoilla on ongelmia

täällä on esimerkiksi edustaja heikkinen käyttänyt hyviä puheenvuoroja siitä millä siihen asiaan pystytään sitten saamaan parannusta

onneksi kuitenkin vuorotteluvapaajärjestelmä nyt sitten jatkossakin säilyy vaikka korkeampi korvaus otetaan pois ja työhistoriaa täytyy entistä enemmän olla

viime kaudella vihreät vielä ajattelivat niin että on hyvä saada kokonaistyötunteja yhteiskuntaan lisää

jos aloittaa normaaliopintojen jälkeen opetusuran ehtii kyllä sen vuorotteluvapaan ennen eläkeikää aivan hyvin käyttää

laskuoppi tulee tästä valiokunnan mietinnöstä josta suoraan luin että tämä vähentää yhteenlaskettuja työtunteja

ja sehän perustuu siihen että vaikka tässä työtunnit menevät päikseen se on takuuvarmaa että se vuorotteluvapaalle lähtijä ei työllisty mutta se joka tulee sinne vuorotteluvapaalle saattaisi työllistyä muutenkin

arvoisa rouva puhemies

on tosiasia että kun globalisaatio lisääntyy tavaroiden ja ihmisten liikkuminen lisääntyy niin vieraslajien maahantulo vääjäämättä helpottuu ja siitä on tullut ikään kuin muoti ilmiökin monien lajien kohdalla

muuten kun tässä joku takapenkistä sanoi että siellä taitavat monenlaiset vieraslajit pitää puheenvuoroja niin totean että jättiläiskalmari ei ole vieraslajien listalla ja aika pienikin tässä vielä ollaan että ei siinäkään mielessä mitään vaaraa

olemme sen sijaan tyytyväisiä siihen että kansallisesti merkittävien haitallisten vieraslajien listaan nyt sitten koirasusi nostettiin tai haluamme että se asetuksella siihen nostetaan

koko valiokunta oli tästä yksimielinen sillä se on tärkeä asia sekä geneettisesti puhtaan susikannan

viss kannalta että maaseudun asukkaiden kannalta siinä mielessä että koirasusi ei pääsisi luontoon leviämään

niistä tietenkin kasvatuksessa ja tarhoissa on valtaosa mutta kun niitä on tällainen määrä luontoon pääsyn riski on melkoisen suuri ja itse asiassa myöskin tästä on tullut tällainen aivan vääränsuuntainen ilmiö että aivan kuin ylpeillään ja kerskutaan sillä ja otetaan videokuvaa miten niitä koirasusia sinne luontoon päästetään

tämä ei ole tervettä käyttäytymistä ja olen erittäin mielissäni siitä että esimerkiksi filmiyhtiöt siirtyvät huskyjen käyttöön pois koirasusista ihan sen takia että saamme tämän geneettisesti puhtaan susikannan sitten säilymään

todellakin kun vieraslajien torjunta on paljon helpompaa ja kustannustehokkaampaa silloin kun niitä on tulossa niin täytyy kiinnittää huomiota juuri siihen vaiheeseen

mutta sitten palaan vielä tähän koirasusiasiaan siltä osin että olen mielissäni myös siitä asiasta että valiokunnan mietinnössä toteamme että säännöllinen ja kattava dna näytteiden keruu ja nimenomaan verrokkikannan julkisuus susikannan koon luotettava arviointi ja tutkimus ovat edellytyksiä sille että ongelmat todetaan nopeasti mikä siis mahdollistaa kustannustehokkaan reagoinnin

on tärkeää että on vertaisarvion kohteena se verrokkikanta mihin koirasusikantaa tai aitoa susikantaa verrataan niin että turhat epäilykset siitä mikä tämä alkuperäinen verrokkikanta on häviävät

normaali käytäntö tieteessä on se että tiede on avointa ja uudestaan toistettavissa ja en näe mitään syytä salailuun tai kähmintään tässä asiassa

todellakin tämä esitys oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä mutta täytyy sanoa että valiokunta silti käsitteli tätä erityisen tarkasti siitä syystä että aina kun tulee tällaisia ohjaus ja valvontatehtävien siirtoja niin haluamme varmistaa sen että kustannukset eivät nyt sitten varmasti siellä tiloilla nouse eikä edes tule välillisiä vaikutuksia vaan järjestelmä pysyy ennallaan tai helpottuu sieltä viljelijän näkökulmasta ja tämä nyt on niin selkeästi sinne kirjoitettu että sillä asialla kyllä perälauta täytyy olla että sieltä ei sitten uusia yllättäviä valvontamaksuja tai raporttivelvoitteita tule

mutta toinen asia

tämä ensimmäinen asiakin oli erittäin fiksua toimintaa että näitä kootaan yksiin käsiin mutta tämä toinen asia oli todellinen ilon aihe

itse asiassa tämä asia on päätetty täällä eduskunnassa jo ennenkin mutta jostain syystä sieltä ovat kummitelleet vanhat ohjeistukset joiden mukaan sitten mavi on toiminut

arvoisa herra puhemies

olen tyytyväinen siitä että sosiaali ja terveysvaliokunta otti erittäin hyvin huomioon maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon

joko niin että sieltä budjetista ei sitten rahaa löytynyt tai sitten siellä oli tämä eun vaatimus takana

näin ollen esimerkiksi meidän esityksemme siitä että itse järjestetyssä lomituksessa lomittajana voisi toimia perheenjäsen silloin kun hän on ennakkoperintärekisterissä valitettavasti ei nyt sitten mennyt läpi eikä myöskään tämä maksullisen tuetun lomituksen nosto

mutta kaiken kaikkiaan siitä mitä muutoksia tässä syksyn aikana tälle lomituslaille tapahtui meidän on kaikista eniten syytä olla kiitollisia

mutta on todella tärkeää että nämä pahimmat säästövaateet nyt sitten peruuntuivat ja vaikka niitä kiristyksiä valitettavasti maatalouslomitukseen tulee niin tämän lainsäädännön kanssa nyt sitten voidaan elää

arvoisa herra puhemies

tässä lakiehdotuksessa ja mietinnössä esitetään lämmitys voimalaitos ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotettavaksi

tämäkin on lainsäädäntö joka kirpaisee ihmisiä kansalaisia mutta se on hallitusohjelman linjauksen mukainen